valiokunta siis pitää hanketta perusteltuna

kun ukrainan kriisi kärjistyi ja venäjä ilmiselvästi oli vaikuttamassa siihen että näin kävi oli johdonmukaista että eu ryhtyi pakotetoimiin ja oli johdonmukaista että suomi on siinä joukossa mukana

pienyrittäjän asemasta niin kuin arvoisa puhemies sanoin äsken jo lain säätämisen yhteydessä kannettiin huolta

samalle kannalle on sähkön huoltovarmuuden kannalta asettunut myös muun muassa huoltovarmuuskeskus

jos joskus hallitukselta ihan oikein toivoo ja odottaa että se kykenee näissä äsken kuvaamissani asioissa ihan oikeisiin ratkaisuihin niin nyt sitä odotan

olisi tärkeää että kansainvälisen yhteisön eri yhteyksissä sekä eun että myöskin oecdn kerta kaikkiaan voisiko nyt sanoa kaikin tavoin edistettäisiin sitä että kyproksen ja muidenkin maiden kesken tämä oecdn mallisopimusten mukainen verosopimusmenettely voisi edetä

tuloksena on innovaatiovuoto jossa verovaroin rahoitettu osaaminen valuu tuotantona ulos veroeurot mukanaan

silloin jos pohjolassa ei ole vettä meillä tuotetaan sähkö pohjolassa erittäin kalliilla fossiilisilla polttoaineilla ja se nostaa sähkön hintaa

arvoisa puhemies

on äärimmäisen tärkeää että suomalaisten eläkeläisten nykyisten ja tulevien eläkkeet turvataan niiden rahoitus turvataan

jo pitempään käytössä ollut maneesi koko lailla uusi paviljonki ja kymmeniä vuosia vanha vesitorni nämä kaikki ovat meiltä keski suomesta ihan muutaman vuoden sisällä romahtaneet

hassi johti ja mukana olivat siellä vielä kokoomuslainen ja sosialidemokraattinen europarlamentaarikko

fennovoiman hakemus keventää merkittävästi suomen päästötaakkaa joka on mittava ja merkittävä

säännös yrittää hioi myös vähän mutta lakiin otettiin säännös joka kantaa tavallaan huolta tästä asiasta mutta käytännössä nämä selvitykset osoittavat että tuo säännös ei kunnolla toimi

kasvua rajoittaa yhä useammin myös heikko infra siis muun maussa teiden ja rautateiden heikko kunto ja huonot lentoyhteydet

ellei tämä joukko siihen pysty niin kyllä siltä lopullisesti on sitten pohja pois tältä hallituskoalitiolta

asia

kaikki työllisyyteen ja työttömyyteen liittyvät luvut kulkevat huonoon suuntaan

toinen syy siihen on se että nimenomaan öljy vaikkei öljyllä tuotetakaan sitä sähköä on kuitenkin se vertailuraaka aine ja kun sen hinta on noussut reilusti niin myöskin sitten perussähkön hinta on noussut

tällä hetkellä eläkevarantojen sijoitusta koskevat säädökset ovat väliaikaisen menettelyn piirissä väliaikaisella lainsäädännöllä säädettyjä

kun tähän toimeen ryhdyttiin odotushan oli silloin se että nämä pakotteet johtaisivat siihen että saadaan tulitauko aikaiseksi ja rauhanprosessi liikkeelle

yleiskeskustelussa on sari essayah päivi räsäsen kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä

ensinnäkin muutama esimerkki näistä

talousvaliokunta on arvioinut perusteellisesti myös fennovoima oyn omistuskysymystä ottaen huomioon myös asiaan liittyvät ajankohtaiset maailmanpolitiikan asiat ja tilanteet

minkälainen yhteys teillä suomen hallituksella on euroopan parlamentin jäsenien kanssa

johanna ojala niemelä on suna kymäläisen kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

se kyllä nytkin on jo puolittain pois mutta siinä on sen verran kovaa vielä pinnalla että jos se näissä äsken kuvaamissani asioissa siitä osasta ponnistaa eteenpäin suomi saattaa selvitä ja hallituskin selviytyä tämän vaalikauden loppuun mutta kumpikaan ei selviä ei suomi eikä hallitus ellei äsken sanotussa asiassa onnistuta

yhä enemmän rakennetaan ja tehdään näitä suunnitelmia yhteistyön varaan

ne ovat samalla tavalla huonoon suuntaan kulkevia kuin makrotalouden luvut

arvoisa puhemies

suomi saa maailmalta tällä hetkellä velkarahaa alle inflaatiotason

eikö tätä vuoropuhelua olisi voinut vähän parantaa ja saada sieltä tukea sille linjalle mitä suomi ymmärtääkseni ministerineuvostossa edustaa ihan oikein edustaa

keskustan mielestä valtion on kevennettävä valtion omistusta ulkomailla pääosan liiketoimintansa harjoittavista ei strategisista yhtiöistä suomalaisen työn ja yrittäjyyden hyväksi

minä kiinnitän aivan erityisesti huomiota teidän paljon markkinoimaanne nuorisotakuuseen

miksi se on tärkeää

hallituksen pyrkimys tässä asiassa on aivan oikea

edelleen tapahtuu muutosta nykyiseen tilanteeseen verrattuna siinä mistä suomeen kohdistuva yritysosto nyt joutuu seurannan piiriin

mene ja omenat eivät enää viedä mut sarjassa ja väistö toivoo päivi räsänen toi

arvoisa puhemies

verojen osuus on kuitenkin ylivoimaisesti suurin elikkä jos katsotaan mitä vuoden aikana on tapahtunut niin sähkön veroton siirtohinta on usa viisitoista senttiä

rahan hinta on tällä hetkellä miinusmerkkinen siis korko on tällä hetkellä miinusmerkkinen

työn kuormittavuuskin sitten lisääntyy monta kertaa näissä samoissa tapauksissa ja kaiken kaikkinensa kaikille tämä aukioloaika sen asiallinen pakko ei välttämättä ole kovin hyvä asia

kreikkaa ja muita näitä kriisimaita roikotettiin kaiken aikaa kuitenkin mukana käymättä niitä tarkemmin tässä läpi erilaisilla ratkaisuilla kuukausi toisensa jälkeen

mitä tulee pieniin yrityksiin ja vähän suurempiin yrityksiin sekä suomen yrittäjät että myöskin näitten eläkesäätiöitten ja eläkekassojen edustajat ovat hyväksyneet tämän ison linjan mikä tähän esitykseen sisältyy

koko euroopassa tämä on nähty erittäin tärkeäksi asiaksi

palaan siihen kysymykseen mitä ministeri ajattelee ovatko nämä suunnittelu rakentamis ja valvontamääräykset kaikin osin ajan tasalla

sääntelyä tarvitaan joihinkin asioihin aika moniinkin asioihin mutta kyllä monta kertaa erilaisten lupien hakijoiden kannalta lupien käsittelyaika on ihan kohtuuton

kysymys on uusteollistamisesta valtion sijoitusvarallisuuden käyttämisestä uutta kasvua ja työtä tuottavaan yritystoimintaan ja osaomistajuuteen

meillä on tuottavia investointitarpeita eri puolilla maata erittäin paljon erityisesti infraan liittyviä tiestöön lentotoimintaan ja radanpitoon

ainakin jotkut tiedot kertovat että venäjä porosenkon itsensä kertomana näyttää vetävän joukkojaan pois ja että joitain merkkejä myöskin tämän rauhanprosessin käynnistymisestä on saatu aikaan

toisaalta mäiskineet sellaiset työt teki niissä jäi tekniseen kehitykseen myöskin sellaisia teknisiä teknisen kehityksen sallimia rajoitustoimia jotka ovat kuluttajien edun vastaisia monia sellaisia toimia voi markkinoilla olla

mistä se kertoo

valiokunta tunnistaa myös sen tosiseikan että kansallinen lainsäädäntömme antaa edellytykset huolehtia siitä että enemmistöomistajuus myös pysyy kotimaisena

kohtuuttomuushan on siinä että täällä meille tärkeillä merialueilla nopeasti vaaditaan päästöt yhteen kymmenesosaan samaan aikaan välimerellä jatketaan vielä paljon suuremmin päästöin paljon pitempään

nyt uusi laki lähtee siitä että silloin jos ostot tehdään eu tai eta alueen ulkopuolelta niin nämä yritysostot suomeen ovat tämän menettelyn piirissä kuitenkin niin että jos yritysosto koskee puolustustoimialaa niin vaikka se on eusta tai efta alueelta ylipäänsä silloin kun se on suomen rajojen ulkopuolelta meille kohdistuva yritysosto se on silloin tämän menettelyn piirissä

nämä ovat vuosien ja vuosikymmenten aikaan syntyneet menettelyt mitkä meillä ovat olleet käytettävissä mutta hallitus joka kulloinkin istuu vastaa tietysti siitä että niiltä osin jos asiat eivät ole kunnossa ne pannaan kuntoon siis suunnittelu rakentamis ja valvontamääräykset

hallitus on luvannut että erillinen työryhmä lähtee katsomaan miten se palautus varmistetaan että se tulee oikein erityisesti näille pienille työnantajille ne saavat sen palautuksen sen mittaisena kuin niille kuuluu eikä tällaista yliperintää jatkossa tapahdu

arvoisa pääministeri nyt kun sitten kuitenkin eu ja näköjään suomi mukana päätti tiukentaa jatkaa laajentaa pakotteita mitä ovat ne toimet mitkä jäivät tässä nyt sitten tulitauon osalta tai rauhanprosessin käynnistymisen osalta puolitiehen niin että siitä syystä piti nyt nämä jatkopakotteet panna liikkeelle

sitä verkon osaa voidaan kyllä monella tavalla verrata tähän kantaverkkoon ja tällaisen verkon pitäminen suomalaisessa omistuksessa on iso kansallinen strateginen asia ja siitä hallituksen olisi pitänyt pitää huolta

arvoisa puhemies

se on totta että siitä hinnannoususta aivan ylivoimainen valtaosa tavallisen sähkönkäyttäjän kohdalla muodostuu nimenomaan kuitenkin tämän sähköveron noususta

kysymys kuuluu

edelleen valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että on todettu että se että poikkeusluvat kaupan auki pitämiseksi juhlapyhinä tällä hetkellä on hajautettu eri virastoihin ei välttämättä ole johtanut yhtenäiseen käytäntöön näitten poikkeuslupien myöntämisessä ja jo hallitus vähän indikoi mutta valiokunta voimakkaasti nyt sitten sanoi ajatuksen siitä että näistä poikkeusluvista päättäminen on perusteltua ja syytä keskittää johonkin yhteen viranomaiseen

onko hallitus valmis miettimään sellaista vaihtoehtoa mikä eräissä maissa on käytössä tällä hetkelläkin että kerta kaikkiaan hallinnon on selvittävä luvan käsittelystä tietyn aikaikkunan puitteissa ja jos ei hallinto siitä selviä niin sitten joko lupa katsotaan myönnetyksi tai luvan luonteesta johtuen siitä seuraa merkittäviä sanktioita sille hallinnolle joka tätä lupaa käsittelee

onko hallituksen sisällä käyty keskustelua siitä että näissä oloissa kun kotimaista kulutuskysyntää ei ole tarkoituksenmukaista lisätä lisättäisiin tällaisiin tuottaviin investointeihin vähän enemmän rahaa

missä viipyvät ne välittömät toimet joilla tämä näivettymiskierre saadaan katkaistua

no ei tietystikään eikä sinnepäinkään

ministeriltä olisin kysynyt sitä periaatteellista näkökulmaa siihen missä kulkee sen ilmaisen työnäytteen raja

sitten erilaisten ehtojen määrääminen eri sopimuskumppaneille voi loukata sopimuskumppani an asemaa suhteessa sopimuskumppaniin b c ja niin poispäin

fennovoiman ydinvoimalaitoksella on valtavan suuret aluetaloudelliset ja aluekehitykselliset vaikutukset

arvoisa puhemies

onhan se surullinen tarina tämä euron tarina muttei se selitä sitä että suomen kaikki keskeiset työllisyyden ja talouden mittarit menevät huonompaan suuntaan kuin juuri missään toisessa euromaassa

ja vielä jos katsotaan minnekä suoria sijoituksia on tehty kyprokselta kaikista eniten

vuosisataan ensimmäisen kerran tapahtuu se että neljättä vuotta peräkkäin suomen kansantulon kakku supistuu

väristyksiä alettu sataviisikymmentäviisi ääntä viisitoista ei näytä tyhjään olla jo poissa kaksikymmentä hyväksyttiin

onko hallituksen piirissä ajateltu että valtio omistajaohjauksessa tarkentaisi palkitsemisohjeistoa tavalla joka tapa merkitsee sitä että ainakin valtionyhtiöissä johdon ansioita vedettäisiin alas tavalla joka tekee moraalisesti hyväksyttäväksi laajemminkin ne linjaukset mitä tällä tupo kentällä on nyt tehty

ei fortumia voi syyttää siitä jos se myy mutta hallitusta voi syyttää siitä jos se ei pidä huolta että tällainen verkon osa pysyy suomalaisessa omistuksessa

siirtohinnan osalta puhemies aivan lyhyesti

huolehtiiko hallitus siitä että näiltä osin todella se sinänsä lakiesitykseen kirjattu tahto ihan oikein ja käytännössä toteutuu

nyt olisin halunnut tavallaan kysyä tässä mitä todellakin olette ajatelleet kun olette tämän hankkeen käynnistäneet

arvoisa puhemies

erääseen maahan tuonne itä eurooppaan

silloin voitaisiin puuttua myöskin monen maakunnan kannalta välttämättömiin työllisyystilanteisiin voitaisiin luoda edellytyksiä tuleville aineellisille investoinneille tuottaville investoinneille

tämä tapahtuu tilanteessa jossa suomen reaalinen kilpailukyky on hyvä

kun tämä päätös tehtiin monet silloin tulivat tuolta brysselistä ja kertoivat että nyt on tehty sellaiset ratkaisut että näillä tämä kriisi talttuu

keskustelua ei syntynyt

tässä kolmas kategoria niistä toimista jotka voivat merkitä tuon määräävän markkina aseman väärinkäyttöä

laki määrää perusteet millä siirtohinta voidaan määrätä

arvoisa puhemies

sinne suurin määrä sijoituksia mitä mistään muusta maasta oli tehty oli vielä kaksi vuotta sitten tehty nimenomaan kyprokselta

eduskunta on hyväksynyt käsitteiden

esimerkiksi sampon ja soneran menestys suomessa ei ole kiinni valtion jo nyt pienen siivun edelleen ohentamisesta

mikä erityinen syy on että hallitus päästi tämän suomalaisesta omistuksesta ulos

valiokunnan ehdotuksena

puhutaanko viikoista päivistä

mutta kone ei kerta kaikkiaan toimi

tämäntapaisia ovat ne muutokset mitä tällä lailla ollaan tekemässä

kunnioitan sitä että edustaja on varautunut etukäteen käyttämään sen puheenvuoron ja tämä lyhyt aika käytetään näihin puheenvuoroihin

millä lailla me voimme sitten puhua tälle kansalle että kysymys on mahdollisuudesta työntekijöille ei työnantajille ketjuttaa niin että on edelleen näitä jotka tekevät työnäytteitä ja sen lisäksi tulee pitkä koeaika tähän jatkoksi jolloin ihmiset ovat hirrestä hirteen siirtymässä eivätkä saa työsopimusta joka on toistaiseksi voimassa oleva

toinen kysymys

kun kuitenkin hinnoittelu siirtohinnoittelu energiamarkkinaviraston toimesta aina vahvistetaan neljäksi vuodeksi eteenpäin ja jälkikäteen katsotaan oliko hinta oikea niin nyt kun on ulkolainen kasvoton omistaja taatusti voimme varautua siihen että aina seuraavalle kaudelle he ottavat maksimaalisen hinnan mitä eivät suomalaiset kasvolliset omistajat ole aina tehneet

arvoisa valtiovarainministeri mitä te tuumitte näinkö jatketaan vaaleihin asti vaalien jälkeiseen kesään asti

arvoisa puhemies

tämä vain kertoo että meidän eu perheessämme on maita joiden järjestelmät kerta kaikkiaan eivät toimi niiden pelisääntöjen mukaan mitkä me olemme asettaneet kaikille eu maille ja joihinka me nyt ainakin jollakin tavalla olemme luottaneet ja joista olemme uskoneet että ne myöskin niin toimisivat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskustan esityksissä kasvurahastoksi ja infra oyksi on siis kysymys aktiivisesta yritysten ja ihmisten työllistämisen tarpeet tiedostavasta omistajapolitiikasta ja koko suomen asian hoidosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

toinen kysymys liittyy nyt sitten siihen kun kemijoessa on tehty tunnettuja ratkaisuja finnairissa on tehty tunnettuja ratkaisuja ja niin poispäin yhtiöissä joissa valtiolla on strategista omistusta

onko

mutta arvoisat ministerit nyt kun te ajatte turvetta alas te samalla kertaa ajatte myöskin puun energiakäyttöä alas

aika paljon ikävää kerkiää tapahtua näitten kuukausien aikaan ellei ryhdytä toimenpiteisiin heti

arvoisa puhemies

siinä tilanteessa euroopan keskuspankki tuli kuvioihin mukaan teki päätöksen että tapahtui mitä tapahtui euroopan keskuspankki panee seteleitä liikkeelle niin paljon että äkkikriisiä äkkikuolemaa ei millekään maalle voi tulla että joka tapauksessa kaikissa oloissa ekp on viimekätinen toimija joka vastaa siitä että syvää äkkikriisiä ei pääse tulemaan

arvoisa puhemies

vielä tähän poikkeuslupamenettelyyn liittyen valiokunta kiinnittää huomiota siihen että kun toinen viranomainen voi hakea toisen lukuun lupaa aukioloaikaan niin on syytä selvittää missä määrin tuo lupa haettaisiin ei yhdelle yritykselle vaan koko paikkakunnan kaikille niille yrityksille jotka tuolla vähittäiskaupan alalla toimivat

asia

oletteko valmis siihen että keskeiset työmarkkinajärjestöt valtiovalta kuntien edustajat yhdessä kokoontuisivat nyt saman pöydän ympärille ja katsottaisiin yhdessä mitä voitaisiin tehdä tässä ja nyt ja heti suomen selviytymisen hyväksi